edustaja heinonen täällä kertoi hyvän uutisen siitä että valtion liikuntaneuvosto on tehnyt päätöksen että kiinteistöjen kuntoa tullaan seuraamaan tarkemmin

sivistysvaliokunnassa emme ottaneet niihin kantaa mutta teimme omat ehdotuksemme joiden avulla kulttuurin ja taiteilijoiden asemaa saataisiin parannettua

itse toivoisin että asia käsiteltäisiin valiokunnassa hyvin perusteellisesti ja asiantuntijoita kuullen ja sen jälkeen se tuotaisiin tänne meille saliin päätettäväksi

myös tämä on tervetullut uudistus sillä meillä on laiminlyöty sekä päättäjien näkökulmasta valvonta että myöskin rakennuspuolen toimesta kunnollinen tarkastustoiminta

tosin on todettava että kun valiokunnan listaa tarkastelee kriittisesti sitä voi hyvällä syyllä pitää nykyhallituksen tekemättömien töiden listauksena

tällä lisätalousarviolla ei pyritä tekemään talouteemme pelkästään hetkellistä piristysruisketta vaan sillä katsotaan paljon kauemmas tulevaisuuteen

silloin voisimme me kaikki ottaa siihen osaa sen jälkeen kun asiantuntijat ovat asiansa ilmaisseet

arvoisa puhemies

huomisen ongelmat on korjattava jo nyt ja tulevaisuuden kasvun siemenet kylvettävä jo tänään

hallituksen kulttuuriselonteossa edistetään vahvistetaan arvioidaan ja kehitetään

tämäkin on erittäin hyvä asia

tämä varsinainen liikuntalakiuudistus tarkoittaa sitä että aikaisempaa paremmin lähdemme ennalta ehkäisevästi huolehtimaan siitä että kaikki kuntalaiset löytäisivät liikunnan ilon

monessa kohti selonteon tavoitteet ovatkin kaukana siitä mitä hallitus nyt parhaillaan käytännössä tekee

fyysinen koskemattomuus on suojattu hyvin suomen rikoslainsäädännössä

pk yritysten kasvun ja kansainvälistymisen avulla vauhditetaan uusien työpaikkojen syntymistä ja sitä kautta palvelujen kysynnän piristymistä

ukkolalle sen että kehotitte menemään englantiin katsomaan kuinka siellä on asiat järjestetty niin todellakin sivistysvaliokunta lähtee tutustumaan englantiin

saimme palkinnon vastikään valtakunnallisessa urheilugaalaillassa jossa liikkuva mikkeli hanke palkittiin yhtenä hyvistä hankkeista

selonteko on siinä hyvä että se laajentaa kulttuuripolitiikan perinteisiä rajoja yhteiskuntapolitiikan eri lohkoille

hallitus tukee toimillaan myös kasvuvaiheessa olevia teollisia yrityksiä ja vientiyrityksiä

vainoamisella tarkoitetaan tarkoituksenmukaista toiseen henkilöön toistuvasti kohdistuvaa ei toivottua käyttäytymistä joka aiheuttaa pelkoa tai jota perustellusti voidaan pitää pelottavana

suomella ei ole varaa menettää yhtäkään uutta innovaatiota tai kasvualaa

ei ole kysymys mistään lakkautuksista

kulttuuriin sijoitetut rahat ovat vain pieni osa valtion ja kuntien budjetista ja ne kasvavat korkoa säästyneinä menoina muilla yhteiskuntaelämän lohkoilla

arvoisa puhemies

vaikka lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä ottaa häneen yhteyttä seurata tai tarkkailla häntä kieltoa rikotaan yli kolmanneksessa tapauksista

tässä yhteydessä on pakko todeta että myös tässä talossa monet kollegat ovat kokeneet joutuneensa tietyn tyyppisen pitkäkestoisen vainon kohteeksi ja siksi ihmettelenkin että tämä asia ei tässä vaiheessa käsittelyä nyt kollegoita kiinnostanut tämän enempää kun sali näyttää kovin tyhjältä

opettajankoulutukseen opettajien perus ja täydennyskoulutukseen tulee lisätä taito ja taideaineiden osuutta

syytä on muistuttaa että tämäkin summa maksaa itsensä takaisin sangen helposti sillä tutkimustenkin mukaan korkea koulutus on taloudellisesti erittäin kannattavaa niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin

yleiset kirjastot ovat arvokas peruspalvelu

siitä huolimatta esimerkiksi meillä itä suomessa kuntien kirjastoista neljännes toimii puutteellisissa toimitiloissa ja tilojen saneeraukset esimerkiksi kos teusongelmien vuoksi ovat vasta suunnitteilla

yli puolelle vainoamisen kohteeksi joutuneista henkilöistä kehittyy posttraumaattiseen stressireaktioon kuuluvia oireita

arvoisa puhemies

pakko todeta ed

arvoisa puhemies

aikaisemmin edellinen ympäristöministeri paula lehtomäki täällä moitti meitä siitä että meillä ei ole antaa esimerkkiä taikka siitä että me moitimme keskustaa tästä uudistuksesta

valtionavustukset kunnille kirjastojen perustamishankkeisiin pitää säilyttää vähintään nykyisellä tasolla siitä huolimatta että julkista taloutta painetaan jatkossa entistä ahtaampiin raameihin

tällä hetkellä avun hakeminen vainoamiseen lähestymiskieltoa hakemalla on uhrin oman aktiivisuuden varassa

siinä mielessä soisin kyllä että puhuttaisiin asiaa ja keskityttäisiin nyt siihen esitykseen mikä tällä hetkellä on käsittelyssä ja mitä se tarkoittaa ihmisille eikä mentäisi sen sata komitean esitysten taakse

tämä ely keskusten uudistus tehtiin ensinnäkin liian pienillä resursseilla toisekseen sillä tavalla että riippumattomuus on vaarantunut

pidimme sivistysvaliokunnassa tärkeänä että ehdotus taiteen keskustoimikunnan kehittämisestä taiteen kehittämiskeskukseksi toteutuu ja että uudistamistyötä jatketaan

vainoamisesta koituu uhrille yleensä huomattavia taloudellisia kuluja muun muassa puhelinliittymän vaihtaminen asuinpaikan muutos lähestymiskiellon hakeminen turvajärjestelmien hankkiminen terveydenhuoltokulut

kyllä te varmasti tiedätte kun asiaa silloin valmistelitte kuinka tässä talvivaara keississä tulee käymään mikäli siellä ei ole tarpeeksi valvontaa mikäli ei ole tarpeeksi resursseja ja mikäli valvonta ja toimenpide ovat samoissa käsissä

alueelliset taidetoimikunnat ovat merkittävä resurssi koska niiden avulla turvataan se että taide ja kulttuuri ovat tarjolla tasapuolisesti eri puolilla maata ja että kunkin alueen ominaispiirteet otetaan huomioon

vainoamisen kriminalisointi mahdollistaisi vahingonkorvauslain mukaisesti korvauksen hakemisen aiheutuneista kuluista

siinä vaiheessa kun tämä koko uudistus oli tässä salissa käsittelyssä kolme vuotta sitten kyllä varoiteltiin myös luonnonsuojeluliitto varoitti tästä epäselvästä tilanteesta elyjen osalta

pidimmekin sivistysvaliokunnassa tärkeänä sitä että rakennushankkeita toteutettaessa luovuutta ja visuaalisesti kiinnostavaa ympäristöä edistetään edelleenkin jyvittämällä tietty osa hankkeen kustannuksista taidehankintoihin

selonteossakin luvataan tehdä kattava selvitys kulttuuritoimialan verotuspolitiikan kokonaisuuden kehittämisestä verotuksen jaksotuksen arvonlisäverokohtelun taidehankintojen verohuojennusten ja verotuskohtelun alueellisen yhdenmukaistamisen avulla

herää tietenkin tässä vaiheessa kysymys miksi tätä selvitystyötä ei ole laitettu jo vauhtiin ja miksi sitä ei ole parhaassa tapauksessa laitettu käyntiin

vainoamisen kriminalisointi on todettu toimivaksi vainoamisen määrittelyä ei ole koettu vaikeaksi ja laki on vaikuttanut myös ennalta ehkäisevästi

arvoisa puhemies

joka harjoittaa toista henkilöä kohtaan vainoa ja epäasiallisesti ja toistuvasti seuraa tarkkailee ottaa yhteyttä tai yrittää sellaista ei toivottua käyttäytymistä joka aiheuttaa pelkoa tai jota perustellusti voidaan pitää pelottavana on tuomittava vainoamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi

yleensä saamme lukea siitä verkkolehdistä tai jostain muusta foorumista mutta tässä suorassa televisiolähetyksessä se on hyvä kansalaisille halki suomen todeta

arvoisa puhemies

ensin täytyy todeta ministerin äskeiseen vastauspuheenvuoroon että oli mielenkiintoista joskaan ei yllättävää kuulla että tämän hallituksen vika ei suinkaan ole se että emme ole edistyneet tässäkään asiassa vaan vika löytyy joistain aikaisemmista hallituksista

muistutan ministeriä että ainakin vielä seuraavan kahden vuoden ajan suurimmassa osassa suomen kuntia on keskustalla hyvin merkittävä rooli

arvoisa puhemies

tätä keskustelua kun on kaksi tuntia nyt saanut kuunnella niin täytyy todeta että täällä puhutaan aidasta ja aidanseipäistä ja keskustan retoriikka pakottamisesta ja joutumisesta ja niin edelleen on mielestäni jopa ala arvoista liittyen siihen valtavaan työhön mitä olemme yhteiskunnassa tehneet sen puolesta että olemme saaneet rakennettua hyvän päivähoitojärjestelmän kaikille kansalaisille kaikille lapsille laadukkaan ja tasa arvoisen ja hyvän

voi olla että tämän jätevesisähläyksen jälkeen se rooli tulee myös kuntataloudessa ja kunnissa pienenemään mutta toivon että sitä ennen hoidatte tämän asian kunnialla kuntoon ja lisäätte niitä ympäristötöitten määrärahoja sinne kuntapuolelle mistä tässä kaikessa nyt kuitenkin loppujen lopuksi on kysymys

mutta kuitenkin arvoisa puhemies ensimmäisissä tietoyhteiskuntastrategioissa suomen tavoitteeksi asetettiin olla kehityksen ykkönen

projektit ovat seuranneet toisiaan tietoyhteiskuntautopiat ovat olleet paikallisia ja laitetoimittajat ja ohjelmistojen toimittajat ovat liiaksi päässeet ohjaamaan kehitystä

se tahtoo näköjään nyt oppositiopuolueilta olla unohtunut ja sivuseikkana se että meillä on olemassa ihmisiä jotka eivät voi kerryttää työeläkettä johtuen siitä syystä että heidät on pakotettu ajettu kotiin vuosikausiksi ilman että he ovat päässeet työelämään

tällä katsotaan nimenomaan tulevaisuuteen ei menneisyyteen oppositio

arvoisa puhemies

yritän vielä itsekin jankuttaa sitä samaa että se huoli mikä tässä aiheellisesti täytyy meillä suomalaisilla kaikilla olla on siis se riippumattomuuden kysymys

voiko olla sama toimielin taikka läheinen toimielin jotka toisaalta kannustavat ja rohkaisevat elinkeinopolitiikan harjoittamiseen työllistämiseen ja jotka sitten taas toisaalta myöntävät tai kieltävät lupia taikka ympäristölupien valvontaa

valtiovarainministeriön mukaan jokaisella suomalaisella pitäisi olla sähköinen viestintäkanava asiointitili

pankkipalvelujen kehityksen pohjalta on pelättävissä että valtionhallinto kela väestörekisterikeskus maistraatit ja jatkossa myös kunnat tekevät samanlaisen tempun

arvoisa puhemies

ymmärrätte varmasti mitä tällä haetaan ja siinä on tämä ongelma mikä liittyy kylläkin myös tähän talvivaara keissiin haluattepa sitä myöntää tai ette

mutta nyt kysynkin teiltä kun tässä kerran kyselemään ruvettiin onko tämä aluehallintouudistus teidän mielestänne ihan hyvin onnistunut elyjen osalta ex ministeri lehtomäki

sosiaaliryhmien välisen digitaalisen kuilun syntymistä on pyrittävä estämään ja syntyneitä eroja tasoittamaan koulutuksen avulla

arvoisa puhemies

edustaja yrttiaho aikaisemmin kertoi puolustusvaliokunnan käyneen pohjois karjalassa tutustumassa paikallisiin oloihin kontiorannan varuskunnassa ja olinpa siellä minäkin samalla reissulla mutta ilmeisesti olemme olleet hiukan eri pöydissä keskustelemassa asioista koska oma käsitykseni siitä mitä heidän henkilökuntansa siellä muonituskeskuksessa asiasta kertoi poikkesi täydellisesti kyllä yrttiahon kuulemasta tai ainakin hänen kertomastaan täällä

esimerkiksi keskusta kyllä on tätä epäkohtaa pitänyt esillä mutta ei ole saanut aikaan muutosta parempaan edes viime nelivuotiskaudellaan hallituksessa

arvoisa puhemies

oli miellyttävää kuunnella valiokunnan puheenjohtajan esittelyä tästä lakiesityksestä ja pikkuhiljaa ollaan menossa hyvään suuntaan

sen sijaan tämä hallitus vihdoin tarttui toimeen ja uskoa sopii että tämän sosiaalihuoltolain uudistuksen vaikutukset tulevat näkymään huomattavan nopeasti niin inhimillisinä kuin taloudellisinakin säästöinä sitä mukaa kuin laitossijoittaminen ja huostaanotot lasten kohdalla vähentyvät

on tärkeää että kunnat eivät ole eriarvoisia siinä miten tietoyhteiskunta asioita lapsille koulussa opetetaan ja minkälaisia laitteita kouluissa on

me tiedämme kaikki että perhepäivähoitajat ovat aliarvostettu naisvaltainen porukka ja aliarvostus näkyy myös palkkauksessa kuten edellinen puhuja viittasi

tarvitaan tasapuolista rahoitusta jotta tältä epätasa arvolta kouluissa vältytään